yksikään teistä ei ole kiinnittänyt sanallakaan huomiota siihen ryhmään eli niihin ihmisiin joilla ei ole tutkintoa

arvoisa puhemies

täällä on otettukin jo esiin huoltajariitojen kustannukset ja ministeri omassa esittelypuheenvuorossaan kantoi huolta miesten asemasta huoltajuusriidoissa

tutkija jussi huttusen mukaan parin vuoden kuluttua erosta noin kolmasosa isistä tapasi lastaan säännöllisesti toisen kolmasosan tapaamiset olivat harventuneet ja viimeinen kolmannes ei juurikaan tavannut lapsiaan

arvoisa puhemies

aikaresurssit on mitoitettu siten että kiirettä ei juuri tule

tässä sote ratkaisussahan on vahva kirjaus siitä että yksilön valintamahdollisuuksia tuetaan palveluiden yhtenäisillä kriteereillä ja valintaa tukevalla tiedolla

puolen tunnin matka turun keskustasta

eri tuotantotapojen vertailtavuuden ja järjestelmällisen vertailun lisäämisellä

terveydenhuollossa tuote ei ole se leikkauskäynti tai tutkimus vaikka niitä tällä hetkelläkin mitataan vaan meidän pitää jatkossa mitata niin kuin rehula tässä on sanonutkin niitä asioita joilla mitataan saatavia terveyshyötyjä niitä potilaan terveyshyötyjä

itse asiassa jaan erittäin paljon hänen kanssaan huolen siitä mitä tapahtuu suomalaiselle kasvolliselle yrittäjäomistajalle

pyytäisin vielä teitä avaamaan ministeri rehula niitä laadullisia mittareita kun te niihin jo viittasitte ja meillä ei niistä ole ihan välttämättä aivan tarkkaa tietoa

useissa näistä yrityksistä ei löydy jatkajaa ja jos yritykselle löytyy jatkaja niin olisi erittäin hyvä että sukupolvenvaihdos sujuisi luonnikkaasti jotta ne olemassa olevat työpaikat säilyisivät ja myös näillä yrityksillä olisi mahdollisuus kasvuun ja jopa luoda niitä uusia työpaikkoja

arvoisa puhemies

pulliainen tässä nyt pahoittelee näitä aikaisempia virheitään mutta kyllä hän tyylipisteet tästä ansaitsee että toimii nopeasti

ministeri kiurua on kiitelty täällä jo useaan otteeseen ja lähes kaikista puheenvuoroista on kuulunut myönteistä hyrinää tätä lakiesitystä kohtaan muutamia ongelmakohtia on nostettu esiin ja varmaan itsekin liityn näihin myönteisten hyrisijöiden joukkoon

olen myös saanut yhteydenottoja näiltä paikallisilta postinkuljettajayrittäjiltä jotka kuitenkin ovat itellan työntekijöitä

mielestäni tässä on käynyt aivan sama asia kuin äskeisessä rikoslain käsittelyssä kun notaarien vihkimisen osalta oli tullut kömmähdys samalla systeemillä tämä on mennyt

kyllä tänään on aihetta juhlaan ylessä ja kaikilla kotimaisilla sisältötuotantoyhtiöillä sillä tällä me varmistamme sen että suomalainen ohjelmatarjonta jatkuu

erityisesti haluan kiinnittää huomiota siihen että ylellä otetaan myös erityisryhmät huomioon vaikkakin jatkuvaa kädenvääntöä tuntuu olevan siitä onko tekstityksiä riittävästi

hyvää tässä on se että näistä iänikuisista vanhentuneista valvontatavoista nyt päästään eroon ja ei minua kyllä ole koskaan se ovikellon pirinä pelottanut kun kuulun niihin partiolaisiin jotka sen tv luvan ovat tunnollisesti maksaneet

täällä on esitetty kritiikkiä rakenneuudistuksen osalta jos se perustuu ikäluokkakehitykseen

tässä lakiesityksen pohjassa kirjoitetaan että suomalaisten maksuhalukkuus on vähentynyt

selkeistä vastauksista ja tästä tiedonannon linjauksesta huolimatta ihmettelen keskustan jatkuvaa vastustamista ja pelottelua vaikka juuri äsken edustaja tölli aivan selkeästi tunnusti jälleen kerran sen että uudistamista tarvitaan

suomalaiset yleensä äänestävät jaloillaan kun me emme ole valittajakansaa tai tässä tapauksessa on äänestetty sitten kaukosäätimellä

mutta tuon esiin huolen varsinais suomesta turun ammattikorkeakoulusta jossa koulutetaan monialaisessa palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelmassa koko varsinais suomessa ja myös määrätyillä alueilla satakunnassa näiden alojen asiantuntijoita ja esimiehiä sekä annetaan myös alan täydennyskoulutusta

hallituksen elvytyspaketin yhtenä tärkeänä tavoitteena on turvata suomalaisten yritysten elinkelpoisuus ja sitä kautta pitää yllä työllisyyttä ja kansalaisten hyvinvointia

te tarjoatte meille hallituspuolueen kansanedustajille tukiopetusta ja minä kyllä haluaisin tarjota tukiopetusta teille erityistukiopetusta ministeri virkkuselta jotta teille selviäisi että hallitus ei todellakaan hyväksy kuntien eriarvoistumista ja haluaa taata kuntalaisille yhdenvertaiset laadukkaat palvelut sekä ennen kaikkea parantaa kuntalaisten äänen kuulumista lähidemokratian kehittämisen muodossa

olisinkin ehkä halunnut tähän iltapäivän keskusteluun enemmän sitä tulevaisuuspainotteisuutta eikä vain sitä mikä on hallintoneuvoston rooli no ei siitäkään nyt liiemmälti keskustelua ole ollut

kun katsotaan kyseisten koulutusohjelmien tunnuslukuja hakeneita valmistuneita ja työllistyneitä ne ovat valtakunnan tasolla aivan erinomaisia

tänä päivänä verkko on kaikkialla ja tänä päivänä kuluttajat vaativat entistä enemmän läsnäoloa kaikkialla

olenko nyt ymmärtänyt jotenkin nämä kriteerit väärin kun tällainen niin sanottu huippuyksikkö josta ihmiset työllistyvät on leikkausuhan alaisena

olisin toivonut tukea siihen että me saamme kunta alan houkuttelevaksi jotta jatkossakin riittää niitä tekeviä käsiä

tuohon edelliseen sananvaihtoon viitaten summat eivät kuulostaneet suurilta ja uskonkin että ennen kaikkea tällä on pk sektorilla psykologinen merkitys

kallis otti omassa puheenvuorossaan aiemmin iltapäivällä erittäin hyvin esiin sen miten kelamaksun poistolla vaikutetaan yritysten kilpailukykyyn ja oletankin että ed

lauslahti jatkaa tästä samaisesta aiheesta joten en puutu siihen enempää kuin ottamalla yhden pohjoismaisen vertailun esimerkiksi

enää ei vain tyydytä siinä samassa huoneessa olevien kanssa keskustelemaan vaan voidaan puhua eri kaupungeissa jopa eri maissa olevien ihmisten kanssa

edustaja satonen otti esiin jo kanavauudistuksenkin ja sen miten kohderyhmät ovat tänä päivänä hyvinkin pirstaloituneet

minä olen ehkä näitä mielensäpahoittajia siinä mielessä että enää en kuulu ylen kakkosen kohderyhmään joten joudun ehkä löytämään uusia sisältöjä elämääni